vasemmistoliiton mielestä lakiesitys uhkaakin yliopistojen autonomiaa tieteen ja tutkimuksen riippumattomuutta ja tekee koulutuksesta myyntituotteen

todettakoon nyt että meidän kantamme on se että voidaan panostaa esimerkiksi erittäin paljon työllistävään uusiutuvaan energiaan uusiutuvaa energiaa teollisuuteen joka työllistää merkittävästi suomessa on merkittävä kasvuala

oletteko te valmis tuomaan tiedonannon eduskunnalle ja tiedonannon päätteeksi eduskunta pääsee päättämään asiasta

kuinka paljon te ministeri sarkomaa uskotte että ryhmäkoot tulevat peruskoulussa tällä laskemaan

eläkeläiset työttömät opiskelijat eivät hyödy näistä veronkevennyksistä joita hetemäen ryhmä esittää ja kiviniemen hallitus hakee mandaattia

sitä ei ole maksajan mukava katsella

arvoisa puhemies

onko hallitus valmis jäädyttämään lakiesityksen ja ottamaan huomioon yliopistoyhteisön perustellut vaatimukset lain demokraattisesta valmistelusta

hallitusohjelmaan kirjatun kehityspoliittisen johdonmukaisuudenkin kannalta olisi tärkeää että suomi myös lähtisi voimakkaasti tukemaan tämmöistä aloitetta monenkeskisestä kansainvälisestä sopimuksesta sillä erityisesti kehitysmaat menettävät verotuloja suuryritysten kiertäessä veroja näiden veroparatiisien kautta

euroopan vakautusmekanismissa ei ole kysymys vain sadoista miljardeista euroista

mitkä ovat hallituksen linjaukset lakko oikeudessa ja mitkä ovat ne avainalat joita te haluatte lähteä suitsimaan viemään niiltä lakko oikeuden pois

työpaikat syntyvät teollisuudessa panostamalla uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen rakentamalla biopolttoainelaitoksia paperitehtaiden rinnalle ja olemalla edelläkävijä tuulivoimateknologiassa

riittääkö se että pidetään toivotaan toivotaan talkoita vai tarvitaanko teidän mielestänne valtionhallinnolta ministeriöltä ministeriltä eduskunnalta selkeää ohjeistusta siitä minkä kokoisia pitää peruskoulussa maksimissaan luokkien olla

kyse on euroopan unionin luonteen peruuttamattomasta muuttamisesta

minusta arvoisa puhemies tämä kertoo siitä millä huolellisuudella ja millä vakavuudella pitää pohtia kun mietimme meidän yliopistojamme ja akatemioitamme

nimittäin tänään mainostoimisto julkaisi uudet sivut tulevaisuuden sivistys ja niillä ministeri sanni grahn laasonen kertoo

perusturvan tason parantaminen ei ole vain talouspoliittinen asia

ovatko ne kaikki alat joilla on jotain taloudellista merkitystä

tarvitsemme terästä näihin tuulivoimaloiden propelleihin eivät ne pyöri ilman sitä terästä

työministeri sinnemäki voisitteko te antaa tässä julkisesti tukiopetusta ministeri hyssälälle siitä kuinka hyvin meillä tosiasiassa tällä hetkellä valvonta työmailla toimii

sosiaalisesti oikeudenmukainen verouudistus ja verotulojen kasvattaminen on vaihtoehto leikkauslistoille

arvoisa puhemies

perusturvan taso on nykyisin niin matala että sairastuminen voi suistaa köyhyyteen

kokoomuksessa päätimme aloittaa sivistyksestä

jos fortumin osakkeita ei olisi myyty sen osingot olisivat tulleet kokonaisuudessaan suomen valtiolle ja valtio olisi saanut tähän päivään mennessä yli kolme kertaa enemmän tuloja fortumista ja neste oilista kuin valtio sai yksityistämismyynnistä ja koko fortum ja koko neste oil olisivat sen lisäksi edelleen kansallisomaisuuttamme

neuvottelupöydissä halutaan puuttua jäsenmaiden budjetteihin eläkejärjestelmiin ja työmarkkinasuhteisiin

tulevan hallituksen pitää ottaa tärkeimmäksi tehtäväkseen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisääminen ja tuloerojen kasvun kääntäminen laskuun

hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että se kiinnittää ministerivaliokunnan linjauksillaan huomion valtion yritystoimintaan

toivon että tämä ei tarkoita sitä että päätimme aloittaa leikkausten osalta vaan että tämä merkitsee sitä kun te olette tänään tehneet tämän päätöksen että tuotte kehysriiheen esityksen jossa perutaan koulutusleikkauksia ja opintotukileikkauksia

nyt kun olen kuunnellut näitä puheenvuoroja niin en ole kuullut yhtäkään asian puolesta käytettyä puheenvuoroa kukaan ei ole sanonut että tämä on hyvä esitys

ministeri katainen ei ole paikalla huomasin että hän joutui lähtemään palaveriin mutta toivottavasti kuitenkin tämän keskustelun kautta tulee se viesti ja se kysymys esille antavatko valtiovarainministeri katainen ja hallitus tukensa ja varaako hallitus tarvittavat resurssit myös siihen että tällainen aloite monenkeskisestä sopimuksesta edistyisi

tuore sairas köyhyys tutkimus kertoo että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eivät saa riittävästi terveyspalveluja ja heiltä jäävät myös monet etuudet saamatta

se nimittäin tulee tällä tavalla paljastaneeksi ne virheet joita on tehty valtion omistamien yritysten eli kansallisomaisuutemme yksityistämisessä

leikkauslistojen sijaan meidän pitää laajentaa veropohjaa ja rakentaa yhteiskunta jossa laadukkaat hyvinvointipalvelut kuuluvat kaikille

herää kysymys kuka näitä lakiesityksiä oikein ajaa ja tuo tänne eduskuntaan jos kukaan täällä ei niitä tunnu kannattavan vaan näitä pidetään hätiköityinä huonosti valmisteltuina

osa turvaverkosta pudonneista on niin sairaita ja kotiinsa linnoittautuneita etteivät he kykene itse edes hakemaan esimerkiksi kelan etuuksia

vasemmistoliitto vastusti ainoana puolueena talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa fortumin caruna kauppoja luonnollisen monopolin myymistä ulkomaalaisille pääomasijoittajille

tuloerojen kasvamisen myötä myös terveyserot ovat kasvaneet suomessa

arvoisa rouva puhemies

jos todella on näin niin lupaatteko varapääministeri katainen että täällä salissa kun päätetään vaalirahoituslainsäädännöstä kaikilla on vapaat kädet äänestää sen mukaisesti lainsäädännöstä kuin haluavat niin etteivät esimerkiksi yksittäiset isot hallituspuolueet torppaa esitystä vaalirahakatosta

nyt jos koskaan eduskunnan ja tämä ollaan lähettämässä sivistysvaliokuntaan pitää ottaa se rooli mikä eduskunnalle todella kuuluu

edustaja pekonen kysyi jo päivähoidon osalta tasa arvon vaikutusten arviota

työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen kuulostaa hyvältä slogaanilta mutta se ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan tunnuslause

niiden leikkausten seurauksena meillä on syrjäytettyjä nuoria nuoria jotka eivät päässeet ikinä kiinni koulutukseen eivät ikinä päässeet kiinni työelämään

viime kaudella aivan niin kuin ministeri rehula kertoi toimiessani tasa arvoministerinä sekä pidennettiin isille korvamerkittyä vapaata että sen lisäksi sitä joustavoitettiin ja on hienoa että ministeri rehula tässä kertoikin jo sen se on lisännyt sitä että isät osallistuvat enemmän lastenhoitoon

kolme vuotta myöhemmin yritys myytiin eteenpäin ulkomaalaisille pääomasijoittajille useilla sadoilla miljoonilla euroilla

kenenkään ei pidä joutua sairastamaan ilman hoitoa palvelumaksujen takia tai jäädä ilman lääkkeitä vähävaraisuutensa vuoksi

eduskunnalle kuuluu se rooli että käydään huolella lakiesitykset läpi ja voidaan sanoa ministeri virkkuselle että me emme astuneet siihen ed

onneksi nyt on herätty ja jatkossa gasumista sekä fingridistä valtionomistuksen pitää olla yli puolet

ensinnäkin välillistä veroa maksavat enemmän ne joiden tulot menevät pakosta päivittäiseen elämiseen

päinvastoin valtion budjetin kautta tehtävää elvytystä tarvitaan lisää

arvoisa puhemies

samaan aikaan pääministerin hallitus on eu neuvotteluissa linjannut että verotuksen painopistettä pitää siirtää välilliseen verotukseen

södermanin esiin nostamaan ruosteiseen naulaan vaan me totesimme että tämä pitää panna uusiksi me emme ole valmiita siihen että tällaisen suoraviivaisuuden jonkunlaisen virtaviivaisuuden eräänlaisen akateemisen kapitalismin nimissä vedetään alas rakenteita ilman kunnollista harkintaa ilman kunnollisia perusteita

hallitus lupaa aivan liikaa sanoessaan että se uskoo poliittisten linjauksien olevan kasvua luovaa omistajapolitiikkaa

tätä tarkoitin sillä kun sanoin että valtio on toiminut valtionyhtiöiden yksityistämisessä taitamattomasti ja suomen sekä suomalaisten etujen vastaisesti

arvoisa puhemies

meillä on suuri määrä niitä jotka silloin ajautuivat työttömyyteen eivätkä ole koskaan työhön enää päässeet kiinni ja tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömyys kasvaa

ja nyt kysymys on siitä että kukaan meistä varmaan ei ole sitä mieltä että tilanne olisi nyt tasa arvoinen ja hyvä vaan edistysaskelia pitää ottaa pieniäkin niin kuin viime kaudella tehtiin edelleen

sen esityksessä pannaan tase töihin merkitsee valtion omaisuuden yksityistämistä luomalla uutta byrokratiaa omistamaan ja myymään valmista kansallisomaisuuttamme

kolme neljäsosaa nuorista jotka ovat käyneet työpajajakson läpi jatkaa opiskelu harjoittelu työpaikkaan saa järkevän paikan

kouluttamattomille nuorille on räätälöitävä koulutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden työttömyysjakson jälkeen

nyt minua kiinnostaa se minkälaisia ajatuksia ministeri rehula kun näitte miten hyvä se uudistus on mitä viime kaudella tehtiin minkälaisia samanlaisia askeleita te olette nyt suunnitellut että edelleen tasa arvoisemmin voisivat jakautua perheiden sisällä nämä perhevapaat

valtion on otettava vahva rooli teollisuuden rakennemuutoksessa ja siitä aiheutuvassa alueellisessa pitkäaikaistyöttömyydessä

vetoankin nyt siihen että pidämme huolta siitä että huomaamme mikä ruosteinen naula tähän lakiesitykseen liittyy ja sivistysvaliokunta väistää sen naulan eikä astu naulaan niin että se menee suoraan syvälle kantapäähän

veropohjaa on vahvistettava korottamalla pääomaveroa palauttamalla varallisuusvero ja peruuttamalla hyvätuloisten veronalennukset

olette kertonut hallituksen tuovan ensimmäisen vuosineljänneksen eli finanssikapitalistien kielellä kvartaalin aikana eduskunnan käsittelyyn valtioneuvoston tiedonannon omistajaohjauksesta

arvoisa rouva puhemies

vanhasen toinen hallitus ei ole ollut sen oikeudenmukaisempi

miksi jälleen kerran lähdetään leikkaamaan niiltä joilta leikkaaminen tulee yhteiskunnalle hyvin hyvin kalliiksi tulevaisuudessa

pidän erittäin tärkeänä ja periaatteellisesti oikeana sitä että täysi ikäisellä ihmisellä on oikeus itse päättää mahdollisesta sukupuolen korjaamisesta että siitä ei aviopuoliso päätä ihmisen itsensä puolesta

tässä erityisesti pitää haastaa että jokaisessa kunnassa eri hallinnonalat tekevät yhteistyötä yli hallinnonalojen rajojen jotta nämä nuoret löydetään jotta heille pystytään ohjaamaan

meidän pitää tasaisesti katsoa että lajeja tasa arvoisesti tuetaan ja nähdä myös että uusia lajeja nousee nuorten parissa koko ajan

työttömyyden nousu nähdään vasta viipeellä kun irtisanomisajat ja muut järjestelyt on käytetty loppuun

se on totta että opetusministeriö ja rehtorit ovat kyllä tämän takana mutta yliopistojen opiskelijat tutkijat opettajat muu henkilökunta suhtautuvat tähän erittäin kriittisesti

lakiluonnoksessa taataan ainoastaan yliopistojen perusrahoitus joka pienenee

mäenpää totesi

hyvinvointivaltio tarvitsee sosiaalisesti oikeudenmukaisen verouudistuksen parempaa talouspolitiikkaa ja tehokasta työllisyyspolitiikkaa